näin ollen suomessa näillä verolaskelmilla koko ajan pääomaa siirtyy kansantalouden kannalta ei niin kovin hyvään kiinteistövarallisuuteen

arvoisa herra puhemies

tähän raamisopimukseen on liitetty velvoittava tehtävä hallitukselle kevään kuluessa tuoda esitys bisnesenkeleiden uudesta verokohtelusta ja mahdollisena vaihtoehtona sille tuotekehitysvähennys yrityksille jotka sitä tekevät

tietysti valtiovarainministeriön on syytäkin tarkastella niitä positiivisia signaaleja joita suomen taloudessa on

kuitenkin syy miksi suomen valtion velka on niin halvalla korolla tällä hetkellä markkinoilta saatavissa ehkä vaatisi muutaman lisähuomion

suomalaisten pitäisi vähitellen uskoa että myöskään virossa osinkoja ei veroteta kuin vasta siinä vaiheessa kun ne nostetaan sieltä mutta muussa tapauksessa koko pääoma voidaan jättää verotta riskinalaiseksi valtion kantaessa osittaista riskiä

kansainvälisillä sijoittajilla lähinnä eläkesäätiöillä ja työeläkeyhtiöillä on riskiallokaatio joka edellyttää sitä että valtion korkopapereihin tietty määrä sijoitetaan mielellään sellaisiin joissa on vähän riskiä joilla on vaihdettavuutta likviditeettiä kun työeläkeyhtiöt vaativat

mutta jos sitten tarkemmin katsoo kunnissa olevaa tuottavuuskehitystä voi havaita että hyvin samankaltaisissa oloissa toimivilla kunnilla joissa väestöpohjatkin ovat lähes yhtä suuria erot voivat olla kymmenen prosenttia kustannuksista

bisnesenkelin kohdalla mielestäni on suuri eettinen ongelma joka korostuu silloin kun alkuperäinen yrittäjä ottaa bisnesenkelit oman yrityksensä osakkaaksi mahdollisesti enemmistöosakkaaksi ja jo tällöin itse asiassa usein osakassopimuksessa sovitaan siitä että yritys pyritään myymään jollekin toiselle ja silloin pääoman sijoittaja bisnesenkeli saa oman tulonsa samoin kuin tietysti alkuperäinen yrittäjäkin

yrityksen kasvun kannalta suomen kannattaisi todella pohtia saammeko työllisyyttä tällä uudella verojärjestelmällä parannettua

kun kunnilla on järjestämisvastuu ja kunnilla on verottamisoikeus niin tuottavuus riippuu siitä kuinka kunnan johto arvioi mitä kannattaa tehdä

kun tarjolla on tällä hetkellä harvinaisen vähän sellaisia valtioita joiden paperit olisivat sanoisinko oikein hinnoiteltuja niin turvallinen raha on omiaan hakeutumaan sitten niihin harvoihin jotka ovat tässä finanssimyllerryksessä jäljellä

suuresti epäilen ettei tule onnistumaan

tästä puolesta muun muassa valtiosihteeri raimo sailas totesi että suomessa kuntataloudessa tapahtuu tuottavuuden kehitystä vasta silloin kun valtio pitää valtionosuuksia riittävän tiukilla

ajatus on ollut se että mikäli bisnesenkeli sijoittaa voiton uuteen liiketoimintaan hän saisi käyttää ilman veroseuraamuksia tämän syntyneen voiton

se ei saa sitä korkoa pudotetuksi pelkästään oman taloudenhoitonsa johdosta vaan sen takia että tarjolla ei ole kovin paljon vaihtoehtoja

arvoisa herra puhemies

nyt kuitenkin syntyy ongelma

on nähtävissä pitkä trendi jolloin vaihtotase on heikentynyt ja se kyllä tarkoittaa sanoisinko siemenperunojen syömistä tällä hetkellä

kun en ole juristi niin on ollut ehkä helppo ihailla sitä taitavuutta jota suomen perustuslain laatijat ovat aikanaan osoittaneet

tupakka kuitenkin alkoholiin verrattuna on selvästi vähemmän haitallinen tekijä kuin alkoholi jonka väärinkäytön vaikutukset ovat dramaattisia ja laajoja minkä johdosta tähän alkoholiasiaan pitää suhtautua äärimmäisen vakavasti

arvoisa herra puhemies

mielestäni tämä eettinen ongelma voitaisiin ratkaista siten että suomi omaksuisi ruotsissa olevan verokäytännön jossa niin sanottu tulolähdejako on poistettu

itse asiassa tämä on pieni osa laajasta kokeilusarjasta jossa pyritään etsimään tehokkaita keinoja millä saataisiin yksinyrittäjät ryhtymään työnantajiksi

kansanedustajien valintaperuste jossa tietyn sanoisinko lievästi suuria puolueita suosivan järjestelmän perusteella paikallisesti ja alueellisesti turvataan koko maan näkyminen kansanedustajien työssä ja voimissa on oivallinen osoitus siitä miten pitkälle lainsäätäjä on pystynyt pohtimaan

tällöin kaikki se pääoma joka yritystoimintaa myytäessä tai sen aikana olisi käytettävissä voitaisiin panna enemmän riskialttiiksi kuin tällä hetkellä

tarve on numeraalisesti varsin suuri

voi sanoa että pääomaveron progressio ja kiristyminen on johtanut siihen että siirrytään sellaisiin sijoituskohteisiin joissa riski on pienempi jolloin hyötysuhde vastaavasti paranee

kun hallitus on ilmoittanut että sen keskeisin uudistus on kuntauudistus en siinäkään sinänsä näe mitään sellaisia kilpailukykyä parantavia tekijöitä koska ne tekijät on todennäköisesti lainsäädännöllä suljettu pois

kun tupakan mainoskielto tuli tupakan käyttö vähitellen loppui tietyissä väestöryhmissä aivan selkeästi ja kokonaisvaikutuksetkin todennäköisesti ovat sitä myöden paljon vähäisemmät

on sovittu palkkaharmonisoinnista ja työpaikan suojasta viideksi vuodeksi jolloin yksityiselle sektorille sitä kautta tuskin kovin nopeasti työvoimaa voidaan siirtää tai toivoa että se siirtyisikään

vielä haasteellisempi on niin sanotun tuotekehitystuen myöntäminen jonka lähtökohtana olisi se että se annettaisiin tiettynä osana siitä palkkasummasta joka on kohdistunut tuotekehitykseen

erilaisia ennalta arvaamattomia tilanteita varmaan syntyy mutta voisin kuvitella erääksi kehitysuraksi sen että jokaisen puolueen kylkeen alkaa muodostua esimerkiksi eläkeläisten etuja voimakkaasti ajavia ja heidän asioihinsa keskittyviä puolueita

voitaisiinko ajatella tässä alkoholimainonnassa veroa

en malta olla puuttumatta siihen että ei tässä lisää lääkäreitä nopeasti saada eikä välttämättä edes tarvitakaan

alkoholimainonnalle siis vero

se voi johtua siitä että yritys tarvitsee patentin ja sen saamisen suojaamiseksi tuotekehitys tehdään suljetussa piirissä mutta esimerkiksi palvelualoilla on tyypillistä että tuotetta palvelua kehitetään kaiken aikaa silloin kun sitä asiakkaille tehdään

tarvitsee vain hoitaa asiat niin että lääkäreille ei jää näitä potilaita jotka ovat varanneet ajan mutta eivät tule ja muutenkin organisoida se työ niin että aika käytetään tehokkaasti

me tarvitsisimme nopeasti uusia toimialoja uusia innovatiivisia ratkaisuja mutta se hallituksen kehysriihessä lähinnä työmarkkinajärjestöjen vaatimuksesta valittu arsenaali ei kyllä mielestäni tähän riitä kun samaan aikaan supistetaan tekesin rahoja joilla on kuitenkin ollut tähän asti toimialalle enemmän arvoa sen takia että ne poikkeavat siinä mielessä yksityisille yrityksille annettavista rahoista että yleensä tekesin rahat ovat ohjelmia joissa koko toimiala saa sen tietoarsenaalin käyttöönsä ja sitä kautta se leviää laajempaan yritysjoukkoon

yksinyrittäjän suurin riski johon hän ei voi ottaa minkään tyyppistä vakuutusta on ensimmäisen ulkopuolisen työntekijän palkkaus

uskottiin että siitä on suurta hyötyä kuten varmasti on ollutkin mutta se edellyttää että maalla on kilpailukykyä ja ymmärrystä muuttaa omia toimintaedellytyksiään yrityksille niin että ne säilyvät kotimaassa ja tekevät meille kaikille hyvää

itse asiassa sillä että vaaliliitto alueellisesti on mahdollista tehdä sen ei tarvitse olla koko maan kattava on haluttu turvata se että tietyissä tilanteissa ne joilla yksin puolueena ei olisi mahdollisuutta voisivat sopia siitä että yhdessä he pääsevät paremmin edustamaan paikallista väestöä edustajatyön kautta

hän tulee silloin työnantajaksi jonka yhteiskunnallinen asema valtioon ja muuhun nähden muuttuu paljon haasteellisemmaksi

jos ei tätä verokilpailua haluta ymmärtää niin siitä vain seuraa se että elinkeinoelämä sopeutuu mikä tällä hetkellä hetkellä tarkoittaa sitä että kiusallisen paljon uusista yrityksistä hakeutuu jo siemenvaiheessa maamme rajojen ulkopuolelle koska etäisyydet ja ehdot itse asiassa markkinat ovat lähempänä keski euroopassa virosta katsottuna saksasta katsottuna ruotsista katsottuna kuin suomesta

uudet toimialat ovat usein palvelualalla uudet menestystarinat ovat usein palvelualalla ja näin ollen jos tällainen tuotekehitysjärjestys luotaisiin pelkään pahoin sitä että syntyisi veroeroosiota

esimerkiksi siihen riskiin jonka jokainen yrittäjä käytännössä vakuuttaa eli tulipaloon verrattuna tällainen riski on varmaan tuhatkertainen että tässä rekrytoinnissa ei osuta oikeaan

nimitettäisiin henkilöitä tuotekehittelijöiksi vaikkei heillä siihen sinänsä olisi erityistä syytä pelkästään sen takia että saataisiin valtion varoista palkkasummasta tietty summa takaisin

toki tämä innovatiivisuus on tarpeellista mutta jos se on tämän t k vähennyksen varassa ja muutaman bisnesenkelin ratkaisun varassa se on kyllä nyt aika heikko vastaus siihen mitä ruotsi on tehnyt

mielestäni tämä televisio ja radiomainonta voitaisiin itse asiassa kieltää kokonaan ja mahdollisesti printtimainontakin rajoittaa esimerkiksi vain ruokasivuille ja vielä ennen kaikkea kieltää vähintään kaikki sellainen televisiomainon ta jossa ohjelmaympäristö yhdessä mainonnan kanssa luo sen kokonaisvaikutuksen jota usein markkinoija tavoittelee

ainoastaan ehkä maakunnissa joissa on hyvin voimakkaita yksittäisiä kuntia suhteessa moniin pieniin hajalla oleviin ja ehkä vielä kaksikielisiin alueisiin joista esimerkkinä usein mainitaan uusimaa jossa helsinki muodostaa kuten hyvin tiedetään oman vaalipiirin mutta espoo ja vantaa kuuluvat samaan vaalipiiriin kuin hyvin pienet kunnat voisi kuvitella että isoissa kunnissa olevien ehdokkaiden etulyöntiasema on tuntuva

arvoisa herra puhemies

se poisti sinänsä monimutkaisen ehkä monelle vieraan asian tulonlähdejaon mikä vapautti suuren määrän innovatiivisia ratkaisuja niiden ihmisten käyttöön jotka omassa työyhteisössään olivat nähneet kehityspanoksia jotka eivät siinä yrityksessä johtaneet tuotannolliseen toimintaan

nyt tässä ajatellussa kokeilun jatkossa lähdetään siitä että kaikille työnantajille annettaisiin kevennystä hyvin usein vaadituista työn palkan sivukuluista

pienillä kunnilla tässä mielessä ei ole omaa samanlaista kunnallisvaaliäänipohjaa kuin isojen kuntien esimerkiksi valtuustoissa pitkään työskennelleillä

itse asiassa pääoma on myös kaikista liukkain tuotannontekijöistä ja tässä eu ympäristössä se voi siirtyä rajojen yli vaivatta

hyvä niin mutta niin kuin lain perusteluosassa sanotaan ei voida varmuudella sanoa onko se vaikuttanut työllistymiseen ehkä enemmänkin siihen että ansiotaso näissä yrityksissä on lievästi noussut ja sitä kautta yritys on voinut palkata parempaa työvoimaa

lakia pitäisi mielestäni muuttaa siten että silloin kun alkoholilla on ollut merkittävä osuus siitä määrättäisiin myös kyseisen kotitalouden kaikkiin autoihin tai ainakin siihen jota asianosainen käyttää ajonestolaite joka

suomen kannattaisi olla paremminkin pääomaa houkutteleva maa ja pitää ainakin kotimaiset pääomat maassa niin että niiden verokohtelu ei itse asiassa kääntyisi palkansaajan työttömyydeksi

kaiken kaikkiaan tämän uudistuksen tarpeellisuus on mielestäni vähintäänkin kyseenalainen

nyt tätä tulonlähdejaon poistamisen mahdollisuutta joka valtiolle ei maksaisi käytännössä mitään ei suomi ole halunnut käyttää ruotsi sen sijaan on

keskustelu on päättynyt puhemiesneuvosto ehdotus hyväksytä asia lähetetään lakivaliokunta

pitäisi miettiä miten niissä tilanteissa joissa rekrytointi tai yrityksen toimintaedellytykset ovat muuttuneet yritys voisi vähentää etukäteen sitä riskiä joka tällaisessa tilanteessa kohdistuu yrittäjään

lähetekeskustelua varten esitellään päiväretki

suomi on myös joutumassa ja joutunut verokilpailuun ruotsin ohella viron kanssa ja varsinkin kun uudessa hallitusohjelmassa vanhojen sukuyritysten perintöverokohtelu on kohtuuton on vaarana että yritystoimintaa myydään pelkästään sen takia että perintöveroa joudutaan maksamaan tilanteessa jossa ei ole kauppahintaa omaisuus vain siirtyy seuraavalle polvelle

puhemiesneuvosto erotetaan sillä ketään lakivaliokunta

oli päätynyt paha voi myös neuvoston ehdotus hyväksytään ja asia laiteta lakivaliokunta

kaiken kaikkiaan tekisi mieli olla aika huolissaan siitä miltä maailma näyttää jos tästä jatketaan ja mitään muuta ratkaisua ei saada kun ei voida uskoa senkään varaan että metsäteollisuudesta vaikka sielläkin innovatiivisia tuotteita voimalla kehitetään voitaisiin nopeasti löytää niin kattavia laajavaikutteisia tuotteita kuin esimerkiksi sanomalehtipaperi tai muut paperilaadut ovat olleet

eduskunnan seuraava täysistuntoon perjantaina neljästoista yhdeksättä kaksituhattakaksitoista kello kolmetoista

kun halutaan kasvua ja nykyinen voimassa oleva raamisopimuskin sitä edellyttää olen huolissani siitä että pääomat ovat vähitellen karkaamassa tästä maasta siten että se heikentää työllisyyttä

finnair joutuu jatkuvasti pohtimaan olemassaolonsa edellytyksiä ja kun olemme jo menettänet meriliikenteen ja osittain kumipyöräliikenteen niin ei kuljetussektorikaan joka on suomen kaltaisessa suuressa maassa tärkeä osatekijä ole kovin hyvissä voimissa

arvoisa herra puhemies

työntekijälle ja työnantajalle siinä epäonnistumisen tilanteessa tai työn vähentymisen johdosta seuranneessa tilanteessa pitäisi antaa jonkin näköinen tukipaketti

hyvä että edustaja pekkarinen korjasi asian jonka minäkin olisin korjannut

se tilastovirhe on helposti ymmärrettävissä koska se kirjautuu tekesin tilastoissa päähakijan mukaan ja alihankintasuorittajat jäävät silloin näkymättömiin tai vaikeasti havaittaviksi

tämä parantaisi yrittäjän kykyä ottaa se riski joka olisi näin pienempi mikä antaisi mahdollisuuden palkata kokeiluluonteisesti enemmän ihmisiä ja antaisi useammalle mahdollisuuden opetella työn yhteydessä uuden ammatin tai jotain muuta vastaavaa

huolestuneena seuraan

ennakkoarvio siitä että laitos olisi vanhakantainen ja huonosti johdettu hälveni kyllä perin nopeasti

edustaja eestillä koska edustaa valoisampi

olisin kuitenkin kiinnittänyt enemmän huomiota siihen viime viikolla esiintyneeseen bengt holmströmin ehkä noteeratuimman suomalaisen kansantaloustieteilijän tai taloustieteilijän kommenttiin jossa hän totesi että suomalaiset ovat ylikoulutettuja alisuorittajia

johdossa vaikutti aito asiakaskeskeinen ajattelu tuottavuutta pyrittiin kaikin keinoin parantamaan ja järjestelmät pääosin olivat varsin hyvässä kunnossa

toivon kuitenkin että tämä rajaseuduille suunnattu kokeilu viedään loppuun

se on aika vakava väite jossa on varmaan ainakin jonkin verran perää koska tällä koulutustasolla joka on maailman huippua pitäisi olla myös monessa asiassa maailman huipulla

mutta epäilen ettei tällä varsinaista ongelmaa ratkaista vaan että ongelma syntyy siitä että pienissä yrityksissä yhdenkin työntekijän aiheuttama riski epäonnistumistilanteessa on kohtuuttoman kokoinen varsinkin jos kyseessä on palveluala

se oli myönteinen yllätys ja siitä kaikki kunnia edellisille hallituksille ja valtuutetuille mutta ennen kaikkea varmaan kunnia kuuluu toimivalle johdolle

häpeäpilkuksi sen sijaan osoittautui asia joka ei mielestäni ole sinänsä kovin vaikea ratkaista eli se kuinka nopeasti kela reagoi kun yksittäinen asiakas tuntee tulleensa kohdelluksi väärin

yksi hypoteesi on että suomalainen koulujärjestelmä tukee tiedon tunnollisuuden tarkkuuden ja huolellisuuden ulottuvuuksia

pettynyt

se mitä mielestäni nyky yhteiskunnassa elinkeinoelämässä kaivattaisiin olisi dynaamisia ulottuvuuksia jotka ovat oma aloitteisuus luovuus ja päämäärähakuisuus

kun näiden käsittelyyn kuluu pahimmillaan viitisensataa päivää mutta keskimäärin yli vuosi niin ymmärrän että eduskunnan alaisen laitoksen maine ei välttämättä kaikkien asiakkaiden kohdalla ole paras mahdollinen

näitä suomalainen yhteiskunta ei arvosta ja pahimmillaan suhtautuu niihin nyreästi

kunnianhimoista ihmistä pidetään muita huomioon ottamattomana ja niin edespäin mutta näiden ihmisten voimin useimmiten yhteiskunta edistyy

lääkärikunnassa on myös selkeästi erilaista osaamista sen suhteen mikä kuuluu kelan korvattavuuden piiriin ja mikä ei mistä osittain edellä mainitut sotkut epäselvyydet ja valitukset johtuvat

arvoisa herra puhemies

se kouluohjelma joka tällä hetkellä on olisi tältä dynaamisuuden osuudelta saatava suuremmaksi jotta oma aloitteisuuden kautta syntyisi näistä ideoista myös toimivia yrityksiä

mielestäni kyseessä on aika lailla arvonlisäveron kaltainen vero joka siirtyy asiakkaiden maksettavaksi ja aika useasti suomalaisessa järjestelmässä tämän maksavat viime kädessä työeläkeyhtiöt jotka vastaavasti sitten joutuvat hankkimaan parempia prosentteja suhteessa palkkasummaan jotta eläkkeiden taso voitaisiin pitää entisellään

se että tänään täällä asia ei edennyt pidemmälle oli varmaan hyvä ratkaisu ja vastasi myös minun omaa oikeuskäsitystäni

täällä on tänään todettu monesta suusta ja monia muita esityksiä on tehty siten että oikeudenkäynti saataisiin ripeämmäksi

mielenkiintoista on myös pohtia sitä hallituksen roolia jota ulkoinen hallitus on merkinnyt

tämän prosessin aikana olen kuitenkin moneen kertaan miettinyt mikä vastuu muilla virkamiehillä jotka esimerkiksi valtioneuvoston kokousta valmistelevat ja ennen kaikkea oikeuskanslerilla on varoittaa tai huomauttaa niistä mahdollisista esteellisyyksistä mistä täällä kaksi edellistä puhujaakin hyvän kuvauksen antoi

kun tuomarit usein auttavat tai osallistuvat myös muiden siviiliasioiden ei rikosasioiden eikä riita asioidenkaan vaan asiantuntijalausunnon antajina erilaisten epäselvien tilanteiden setvimiseen tekee mieli kysyä onko saavutettu etu todella riippumattomille tuomareille niin ehdoton etteivätkö he voisi työskennellä niissä tiloissa työnjohdon alla missä kaikki muutkin tekevät virkatyötä

edustaja lindtman kiinnitti huomiota näihin emu puskureihin

ei tämä pankin asema niin heikko ole etteikö se pysty tällaista siirtämään asiakkaiden maksettavaksi ja voi tässä yhteydessä siirtää ehkä vähän enemmänkin kun on kerran mahdollisuus jotain siirtää ja perustella

olen ymmärtänyt asian siten että kansanedustaja ei ulkoisen hallituksen periaatteen mukaan voisi olla hallituksen jäsen ja se periaate on minulle lievästi sanoen vieras

se että hallituksen jäsen on taitava tuntee toimialan ja tulee hallituksen kanssa kokonaisuudessaan hyvin toimeen on tärkeämpää kuin se mikä hänen yhteiskunnallinen asemansa sinänsä on

suomalainen pankkijärjestelmä on tällä hetkellä kiusallisen harvalukuinen ja suurelta osalta vielä kaiken lisäksi ulkomaalaisomisteinen

pankkien välistä kilpailua on vähän ja kun vero tulee kaikille niin mitään kilpailutekijää joka johtaisi siihen että pankki itse maksaisi tämän veron ei ole

kaksi kolme viikkoa sitten oli mielenkiintoinen mutta häkellyttävä artikkeli kauppalehdessä jossa todettiin ojakorven puutyön joutuneen hukkaamiskiellon kohteeksi vähäisestä riidanalaisesta velkomusasiasta jossa käräjät olivat antaneet hukkaamiskieltopäätöksen

säätiö perustetaan ja saa tiettyjä erivapauksia hyvän tarkoituksen toteuttamiseen mutta säätiön toiminta ajatus on selkeä yksiselitteinen ja säätiö ei saa mielestäni ryhtyä avustamaan tai tukemaan niin sanottua vierasta tarkoitusperää

jos nämä nyt syrjäytetään tällä ulkoisen hallituksen periaatteella se ei mielestäni ole oikeastaan oikein varsinkin kun eduskunnan alaisesta laitoksesta on kyse

täytyy muistaa että pankit ovat tietysti tuloksestaan liiketoiminnan tuloksesta maksaneet tähänkin asti aina veronsa mutta kansainvälisesti kun tällainen päätös on saatu suomi jälleen on periferiamaana vaarassa menettää osan rahoitusliiketoiminnasta ensiksi tukholmaan mahdollisesti lontooseen tai vielä kauemmaksi

sen jälkeen kun en enää tässä tehtävässä ole toiminut olen mielenkiinnolla seurannut erästä ulottuvuutta johonka kansaneläkelaitoksella on kyllä merkittävä rooli

nyt näyttää kuitenkin olleen vakiintunut ajattelumalli että säätiö voi tukea poliittista toimintaa mikä tuntuu ainakin allekirjoittaneen oikeuskäsityksen vastaiselta

pankkiliiketoiminta silloin kun se on transaktiopohjaista rahoitusten järjestelyä on erittäin likvidiä oikeastaan riippumatonta maasta hakeutuu sinne missä olosuhteet ovat parhaimmat

ainakin lehtijutun perusteella sai sellaisen käsityksen että määrätty hukkaamiskielto oli yrityksen ja myös velkojankin kannalta peräti kohtuuton

luulen että tässä kahdensadan kansanedustajan joukossa ei ole ainuttakaan joka haluaisi että vastaavanlainen tilanne toistuisi minkä johdosta olen alkanut miettiä mitä pitäisi tehdä jottei näin kiusallinen tilanne joka vaarantaa kaikkien istuvien kansanedustajien uskottavuutta kansalaisten silmissä pääsisi enää uudelleen näille foorumeille

onko tämä ainoa tapaus vai ovatko hukkaamiskiellot joissa liiketoimintaa edellä mainitulla tavalla vaikeutetaan niin tavanomaisia että niihin tulisi jotenkin puuttua

jos eu tällaisen tekee niin tässä on vielä vaarana että eukin menettää tätä rahoitusliiketoimintaa muihin maihin

sellaisten asioiden seurausvaikutukset että yksittäinen yritys voitaisiin jättää aika suppealle kannanotolle eivät sovi kuitenkaan kansaneläkelaitokselle joka on yhteiskunnallisesti niin merkittävä ja yhteiskunnan ylläpitämä järjestelmä

kun suomessa käynnistettiin nopeusvalvonta niin sanotuilla liikennekameroilla ei ehkä tultu ajatelleeksi sitä että eräillä tieosuuksilla nopeusrajoitukset vaihtuvat tuon tuostakin

arvoisa herra puhemies

siinä mielessä näitä hoitosuosituksia ja käytänteitä pitäisi hyvin huolella harkita niin että yhteiskunnan ja potilaan kokonaisetu tulevat riittävällä huolellisuudella huomioiduiksi

mielestäni tässä uudessa hallituksen ohjelmassa tätä pääomaverokysymystä ei ole käsitelty sillä huolellisuudella ja tarkkaavaisuudella kuin olisi syytä